alaikäisiä tai viimeisillään raskaana olevia tai peräti raskaana olevia alaikäisiä

suomi on yksi sopimuksen allekirjoittajamaista mutta sopimus ei ole kuitenkaan tullut voimaan

mutta liekö naapurimaan prinsessahäät kiinnostaneet pääministeriä enemmän kuin suomen hyvinvointi koska jälki näyttää hutaisten tehdyltä

jos lakiesitys on näin hatara silloin suomi joutuu ajan mittaan tilanteeseen jossa meille pyrkii unionin alueelta suuri määrä pelkästään poikkeustapauksiksi luokiteltavia turvapaikanhakijoita

kuinka monta maata on tämän sopimuksen allekirjoittanut ja kuinka monen maan pitäisi se allekirjoittaa jotta sopimus tulisi voimaan kansainvälisesti

jos suomalainen maatalous ja ruuantuotanto aikovat selonteon mukaisesti laajentaa markkinoitaan kauemmas kuin pohjoismaihin tai venäjälle vaatii se kovan luokan valtin

selonteko sivuaa geenimuunneltuja elintarvikkeita mutta ei mielestämme käsittele niitä riittävällä laajuudella

ei siis ihme että oppositiopuolueet ovat yhdessä valmistelleet epäluottamusponnen johon perussuomalaiset yhtyvät

yksi tällainen kovan luokan valtti voisi olla geenimuuntelemattoman ruuan tuotanto koska tiedetään että keski eurooppa on jo menettänyt pelin tässä suhteessa

suomen hallituskin on onneksi ymmärtänyt kääntyä perussuomalaisten jo pidempään ajaman ajatuksen kannalle että suomi itse ei bryssel päättää millaisia viljoja ja vihanneksia maamme muhevassa mullassa kasvatetaan

käsittelyssä oleva hallituksen esitys laiksi vähittäiskaupan aukioloajoista olisi toteutuessaan lähes katastrofi erikoiskauppojen ja kyläkauppojen yrittäjille heidän taistellessaan asiakkaista suuria keskusliikkeitä vastaan

arvoisa puhemies

arvoisa rouva puhemies

järkyttyneenä luin tänä aamuna lehdestä siitä että ministeri thors on pakottamassa kuntia pakko ottamaan maahanmuuttajia ja kunnista on tullutkin useita yhteydenottoja siitä onko nyt ministeri thors ajan tasalla tänä päivänä

lähes vuoden päivät jankutettiin tästä samasta asiasta ja sillä aikaa jäivät köyhät sairaat raskautetut kaikki asiat jäivät hoitamatta tasa arvoisen avioliittolain kustannuksella

me näemme geenimuuntelusta vapaan tuotannon kilpailuvalttina ja mahdollisuutena

voimaan tullessaan laki johtaisi päivittäistavarakaupan lopettamiseen monissa kylissä ja taajamissa vaikka muuta kyllä vakuutellaan

rajavartiosto rajojemme turvana on tällä tahdilla kohta vaan kaunis muisto puhumattakaan poliiseista joiden resurssit eivät riitä kohta kuin vain kaupungeissa partioimiseen

lakimuutoksella halutaan että johtajalla on valta päättää erityisen henkilökohtaisista syistä johtuvia poikkeuksia rajatusti

he odottivat siellä että heidänkin asioihinsa puututaan mutta ei tämä oli tärkein viime hallituksen asia

etteivät vaan maksajina olisi perustoimeentulolla elävät ja pienipalkkaiset suomalaiset

gmo kysymyksessä ei siis ole kyse pelkästään ihmis ja eläinravinnosta vaan myös koko luonnon monimuotoisuuden säilymisestä

kysyä sopii myös minne ohjelmasta unohtuivat eläkeläiset työttömät ja eija ruoho tai lisäjonoa vaikka lapsi ei sairaat ruokaansa jonottavat lapsiperheet veteraanit kotirintamanaiset ynnä muuta

mitkä ovat raskauden ja alaikäisyyden lisäksi sellaiset erityiset henkilökohtaiset syyt joiden perusteella henkilö voidaan julistaa vastaanoton piiriin kuuluvaksi

nyt heillä ei ole kotia missä olla

perussuomalaisten eduskuntaryhmä vastustaa geenimuunneltua elintarviketuotantoa ja esittää suomen julistautumista geenimuuntelusta vapaaksi maaksi

vaarana on että tässä kilpailussa yrittäjä polttaa itsensä loppuun jäädessään ilman riittävää lepoa

kysynkin

ottavatko piispa mäkinen ja piispa askola näiden ihmisten sielut kontolleen

onko tällainen syy esimerkiksi vastaanottokeskuksen johtajan rakastuminen johonkin turvapaikanhakijaan

hallitus elättelee ohjelmassaan toiveita siitä että suomen niin sanottu työvoimapula korjaantuu työperäisellä maahanmuutolla kuin itsestään

arvoisa puhemies

on ilahduttavaa huomata että hallitus on vihdoinkin tullut perussuomalaisten linjalle mitä tulee maaseudun työpaikkojen lisäämisen suhteen

sitten tässä edustajat kanerva ja arhinmäki kertoivat paatoksella sitä että somaliasta tulisi tulvimalla tänne ihmisiä jos sotalaiva ei sinne lähtisi

kuka takaa ettei kauppias tai työntekijä joudu väkivaltaisen ryöstön kohteeksi yön pimeimpinä ja hiljaisimpina hetkinä syrjäseuduilla tai levottomilla asutusalueilla

kuvitteletteko te pääministeri kiviniemi että suomalaiset laivanrakentajat tai rakennusmiehet katselevat tyytyväisyydellä näitä parin euron tuontirakentajia

vai onko tarkoitus että käytäntö sitten muovaa säännöt tämän lainkohdan soveltamisessa niin kuin nyt on tapahtunut turvapaikka ja maahanmuuttokäytännöissä

niin sanotun risupaketin teko osana pitkän tähtäimen energiapoliittisia linjauksia luo maaseudulle uutta työtä ja hidastaa autioitumista

milloin on kanat jätetty hoitamatta milloin hevosten terveydestä huolehtii epäpätevä eläinlääkäri

perussuomalaisten mielestä suomalainen hyvinvointivaltio ei kestä sitä että ulkomailta tulee henkilö tekemään työt jopa kymmenen kertaa halvemmalla ja vie palkkansa sekä pahimmillaan veronsa muihin maihin

toivottavasti tämä energiapäätös risupaketteineen ei jää vaali ja ydinvoimapropagandaksi jolla ostetaan ääniä paitsi eduskuntasalissa ydinvoiman taakse myös kansalaisten ääniä tulevissa eduskuntavaaleissa

aukioloaikojen puolestapuhujat kyselevät väheksyvästi onko pienen kaupan pakko pitää ovensa auki jatkuvasti

asiasta vastuulliset tahot etunenässä evira ja ministeri sirkka liisa anttila ovat pesseet suurilta osin kätensä koko sotkusta

jos kauppias ei pysty pitämään liikettään auki kuten megamarketit asiakkaat siirtyvät pikkuhiljaa markettien asiakkaiksi ja pienyritys kuolee pois

samalla kuolee myös kylä varsinkin jos sieltä on jo viety pois koulu pankki ja terveyskeskus

hallitus aikoo miniohjelmansa perusteella puuttua muun muassa verotuksen avulla tähän edellä mainittuun epäkohtaan

pienten kauppojen lopettaessa toimintansa haja asutusalueilla yhä useamman asiakkaan ainut vaihtoehto päästä ruokaostoksille olisi oma auto

on ikävää että vastuunpakoilusta on tullut osa hallituksemme politiikkaa

rouva pääministeri kiviniemi perussuomalaiset kysyvät teiltä mitä te aiotte tehdä lopettaaksenne edeltäjänne vetämän hallituksen suosiman halpatyövoiman käytön ja tuodaksenne ulkomaisen työvoiman samalle viivalle suomalaisen työvoiman kanssa

pahoittelen sitä

kaikki eivät asu ruuhka suomessa hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella eikä kaikilla ole kilometrin säteellä kolmea tai neljää kauppaa joista valita paras

herra puhemies

itse en näe syytä miksi suomen pitäisi sotia muiden maiden sotia

yhdysvallat hyökkäsi afganistaniin takki auki kuten neuvostoliitto aikoinaan ja se tulee varmuudella sodan häviämään afganistania kun ei voiteta sotimalla

perussuomalaisten mielestä samapalkkaisuuden ei pidä koskea pelkästään eri sukupuolia vaan myös kaikkia suomessa samanlaista työtä tekeviä

samalla vapo lupaa huolehtia siitä että uusien turvesoiden avaamisen ja lopettamisen jälkeen lähistöllä olevat vesistöt ovat ainakin yhtä puhtaassa elleivät puhtaammassa kunnossa kuin ennen turvetuotannon alkua

arvoisa puhemies

perussuomalaiset näkisivät suomalaiset mieluummin kouluttamassa paikallisia siviilejä ja edistämässä sellaista kehitystä jossa afgaanit auttavat itse kehittämään itseään kansaansa ja yhteiskuntaansa

on syytä kysyä miten käy niiden työntekijöiden jotka uskonnolliseen vakaumukseensa vedoten ehdottomasti kieltäytyvät sunnuntaityöstä

jos perussuomalaiset eivät olisi viime vuoden puolella tässä salissa herätelleet kansalaisia ja edustajia jätevesiasetuksen ongelmista sitä tuskin olisi koskaan yritettykään korjata

yhtiönä me vapolaiset emme kiellä menneinä aikoina tehtyjä virheitä mutta niistä on otettu opiksi niin kuin edellä mainitsin

valitettavasti monet verotusmuutokset oli sitten kyse veropohjan laajentamisesta taikka jo olemassa olevien verojen korottamisesta iskevät erityisesti maaseudun asukkaisiin kuten ensi vuoden alkuun kaavailtu polttoaineveron korotus

tiedustelisin ministeri vapaavuorelta perusteluja siihen mistä se kiikastaa oikein että aluehallintoviranomaiset viivyttävät uusien turvelupien saamista

voiko kauppias tulkita kieltäytymisen niin että työntekijä kieltäytyy tekemästä hänelle osoitettua työtä ja tällä perusteella irtisanoa henkilön työsuhteesta

tähän vakavaan kysymykseen lakiesityksen perustelutekstit eivät anna mielestäni selkeää vastausta

arvoisa rouva puhemies

minun on jo nyt ensimmäisessä käsittelyssä todettava etteivät ympäristönsuojelulakiin ehdotetut muutokset jätevesiasetusasian tiimoilta tyydytä minua henkilökohtaisesti

alempiasteisen tiestön kunnossapito maa ja metsätalouden tukeminen sekä sosiaali ja terveystoimen ja ylipäänsä kunnallisten peruspalveluiden säilyttäminen ovat koko maan asuttuna pitämisen ehdottomia edellytyksiä

kysyisin ministeriltä koska tällainen rikos on erittäin vakava ja sanoisinko inhottavakin että mitä mieltä ministeri on siitä että otettaisiin käytäntöön varsinkin uusijoille sellainen neljän pn rangaistus eli pilit pölkylle ja piät pois

nyt ne on vaan unohdettu

onko pam todellakin sitä mieltä että tämän lain myötä vääjäämättömästi tapahtuva osa aikaisena työskentelevien määrän lisääntyminen on tavoiteltavaa ja kestävää työntekijäpolitiikkaa

valitettavasti kiviniemen hallitus aikoo jatkaa entisen pääministerin linjaa jatkamalla kunta ja palvelurakenneuudistusta joka on suurelta osin syypää siihen että ihmiset joutuvat muuttamaan keskustaajamiin

parasta olisi hylätä koko asetus kokonaan ja ottaa aivan uusi näkökulma jätevesien puhdistamiseen sillä nyt on saatu aikaiseksi vain kosmeettisia korjauksia jotka jättävät paljon epäselvyyksiä ja korjaamisen varaa

jos laki tulee voimaan miten aiotaan järjestää työntekijöiden lastenhoito kunnilla kun ei ole mahdollisuutta niukkojen resurssiensa puitteissa järjestää kallista ympärivuorokautista lastenhoitoa

tämä lakiesitys on keskustan johtaman hallituksen harjoittaman maaseudun tappolinjan jatkoa

pulliaiselle ja johtaa erimielisyyksiin siitä onko jätevedenkäsittelylaitos ylipäätänsä tarpeen

keskusta ja kokoomus esiintyvät mielellään yrittäjien puolestapuhujina kokoomus jopa duunaripuolueena

käsittelyssä oleva lakiesitys ei kyllä ole kovinkaan vahvasti pienten yrittäjien eikä työntekijöiden puolella

mitään tarkkaa mitä tarkoittaa valiokunnan mietinnössä maininta kaukana kun puhutaan ranta alueista tai pohjavesialueista sekä puhdistushelpotuksista

pieniä vastaan suurten puolesta sitäkö on käsittelyssä olevan lakiesityksen kannattajien yrittäjyyslinja

muistion pohjalta on selvää että kiinteistön sijaitseminen esimerkiksi herkillä pohjavesialueilla velvoittaa omistajan tiukkoihin puhdistusvaatimuksiin

minun onkin helppo yhtyä talousvaliokunnan mietinnöstä jätettyyn vastalauseeseen jossa ehdotetaan lakiehdotuksen hylkäämistä

arvoisa puhemies

uskon että tällä määrittelemättömyydellä on tarkoitus vain ja ainoastaan vapauttaa valtio perustuslainvastaisen asetuksen synnyttämästä korvausvastuusta

lahtela puuttui homo ja lesbopareihin ja omastakin mielestäni tämä lakiesitys on periaatteessa hyvä mutta samaa sukupuolta oleville tätä lakia ei tulisi missään tapauksessa mielestäni hyväksyä

uuteen asetukseen onkin ehdottomasti selvitettävä mitä sana kaukana tarkoittaa etteivät kansalaiset tältäkin osin joudu eriarvoiseen asemaan

perustelen sitä sillä että henkilökohtaisesti vastustan samaa sukupuolta olevien avo niin kuin rekisteröityä parisuhdettakin

suomen on tarkkailtava aktiivisesti barentsin alueen tapahtumia ja reagoitava niihin tarvittaessa ettei oma turvallisuutemme joudu kyseenalaiseksi

on syytä korostaa että tämä hinta koskee vain niitä kiinteistöjä joiden maaperä on sopivaa imeytysjärjestelmän rakentamiseen

miten suomi tulee kehittämään omaa turvallisuuspolitiikkaansa barentsin alueen taloudellisen kilpavarustelun myötä ja millaisena näette ylipäänsä suomen turvallisuuspoliittisen roolin tulevaisuudessa pohjoisen euroopan alueella

pulliainen

suomen maaperästä johtuen kansalaisille jää maasuodatus usein ainoaksi ratkaisuksi mikäli ei mennä paljon parjattuihin pienpuhdistamoihin

aluehallintoviranomaiset on peloteltu luonnonsuojelufanaatikkojen ja vihreiden taholta niin ravoille etteivät he uskalla myöntää valituslupien pelossa uusia lupia turvesoiden avaamiseen

maasuodatus ei ole halpaa

asko seljavaaran ja ed

en voi henkilökohtaisesti hyväksyä tällaisenaan tätä jätevesiasetuksen muutosta

koko asetus tulisi mielestäni haudata sinne jätevesipönttöön ja aloittaa jätevesiasian tutkiminen puhtaalta pöydältä